jos meillä on valtiolla kassakriisi siten että valtio ei saisi esimerkiksi lainaa lainkaan ei kykenisi suorittamaan maksujaan eli oltaisiin maksukyvyttömyystilanteessa silloin ollaan varmasti aika lähellä sitä tilannetta jo jolloin jouduttaisiin miettimään voidaanko valmiuslakia soveltaa

kauppatase on kääntynyt ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa negatiiviseksi ja näkymä on se että se hyvinkin saattaa säilyä edelleen negatiivisena mikä johtuu siitä että teknologiateollisuuden menestys on tällä hetkellä jossain määrin vaarassa puunjalostusteollisuudessa materiaalin hankinnassa selvästi ollaan siirtymässä ulkomaisiin lähteisiin suomalaisen korkean hinnan vuoksi ja jos katsomme yksittäisiä aloja muun muassa laivanrakennusteollisuutta siellä tilanne ei näytä kovinkaan hyvältä

tietysti siinä on selkeät säännökset ettei loukata mutta esimerkiksi jos käsitellään arvokkaita esineitä niin silloin kameravalvonta voidaan kohdistaa tiettyyn työntekijään

siinä vaiheessa kun toiminta on kaikkein riskipitoisinta ja ollaan varsin alkuvaiheessa pääoman saaminen on meillä edelleen jossain määrin vaikeata lukuun ottamatta aivan kehittyneimpiä it alan teknologioita

kaiken keskustelun jälkeen se muoto jonka hallituksen esitys nyt eduskunnassa on saanut on mielestäni onnistunut toimiva ja vastaa sopimuksia

tietysti sitten jos havaitaan että tässä on tapahtunut joku rikos tai tapahtumassa niin silloin tietysti ilmoitetaan poliisille ja poliisi ryhtyy sitten asian tarkempaan selvittämiseen

olisin itse siinä tilanteessa kallistumassa sille kannalle että jotta tilanne voidaan turvata välttämättömät toiminnot niin erityistoimenpiteisiin pitää olla mahdollisuus

täytyy sanoa että jos nyt lähdettäisiin siitä että kaikki tietoturvaan liittyvät asiat siirrettäisiin poliisille niin se tarkoittaisi sitä että tietoturva asiat yhtiöissä siirrettäisiin poliisin alaisuuteen ja täytyy sanoa että en kyllä näe demokraattisessa yhteiskunnassa tämmöistä mahdolliseksi

siinä on kysymys siitä että jos tänä päivänä sijoittaja sijoittaa yritykseen ja hänelle syntyy tappiota siitä sijoituksesta sen tappion vähentäminen on erittäin hankalaa siitä syystä että sen voi vähentää pelkästään myyntivoitosta

ymmärrän että jossakin autoritaarisessa yhteiskunnassa tai muussa kuin demokraattisessa yhteiskunnassa poliisit marssivat kaikkiin yrityksiin ja pitävät tietoturvasta huolta ja pitävät siellä poliisiopistossa niitä poliisin tietoturvapäiviä ja miettivät keskenään millä pidetään huolta sitten siitä että tietoturva on turvattu mutta en pitäisi sellaista yhteiskuntaa tavoittelemisen arvoisena

kuitenkin perustuslakivaliokunta joutui arvioimaan sen lisäksi myöskin sen että on tiettyjä perusoikeuksia joitten osalta täytyy tehdä muutoksia lakiin jotta perusoikeudet suomessa tulevat asianmukaisesti noudatetuiksi ja esimerkiksi yksi tällainen oli puuttuminen ilmaisunvapauteen

kaiken kaikkiaan on syytä todeta se että kun on sanottu minkä takia estetään sähköpostiviestillä vuotaminen miksei muilla tavoilla

hallituksen esityksessä oli velvollisuus teleyrityksille katkaista määräajaksi viestiyhteydet ja ne perusteet millä perusteilla se saatettiin tehdä olivat perustuslakivaliokunnan katsannossa liian yleisiä ja todettiin että niitä on täsmennettävä selkeästi ja näin puolustusvaliokunta on tehnytkin

sitten kun hän aikanaan luopuu tuosta yrityksestä se vähennys jonka hän on saanut hyväkseen otetaan huomioon hankintahinnan alennuksena mikä merkitsee sitä että tosiasiassa tässä voidaan vähentää myyntitappiota ei pelkästään myyntivoitosta vaan myöskin pääomatulosta

valmius olemassa konkreettisesti käsittele krimin konfliktia hyödyttömään esittää osaamista ja kokemusta joka suomella on itsehallinnollisesta alueesta rajojensa sisällä tel tämä alue joka on neuvostoliitto hävisi kylmän sodan

siis on pääsyä keskeisiin yrityssalaisuuksiin rajoitettava pidettävä huolta siitä että gmaililla hotmaililla ei voida vapaasti siirtää tietoja muistitikku voidaan kieltää tai sitä pitää selkeästi rajoittaa on annettava ohjeet miten yrityssalaisuuksia saa siirtää minkälaisiin kohdeosoitteisiin saadaan kommunikoida ja vielä oltava kirjalliset ohjeet joten tämä on erittäin tarkkaan kaiken kaikkiaan säädeltyä

tietoliikenteen turvaamiseksi sitten voidaan tehdä tietyillä edellytyksillä niin että ne voidaan sitten katkaista jos se on täysin välttämätöntä ja tällaiset perusoikeudet niitten toimivuus on tällä tavalla kyetty sitten hoitamaan

täällä on esitetty vaatimusta siitä että vähennys voitaisiin tehdä myöskin ansiotulosta mutta täytyy sanoa että silloin mennään kyllä jo aika pitkälle vähennysoikeuden laajentamisessa niin että olen kyllä sitä mieltä että tässä vaiheessa on täysin riittävää se että vähennys tehdään pääomatuloista

tietysti täytyy kysyä sitten onko näin että kaikki muut keinot kielletään mutta ihan vapaasti saa sähköpostilla lähettää yritysten salaisista tiedostoista yrityssalaisuuksia muualle

katsotaan kuinka järjestelmä toimii ja jos sitten jostakin syystä katsotaan että järjestelmä on toiminut niin erinomaisesti niin silloin pitäisi katsoa että voidaanko ajatella että voitaisiin ansiotuloistakin tehdä tuo vähennys jolloin sitten kyllä syntyy kysymys siitä että kun aikanaan syntyy myyntivoittoa niin pitäisikö sekin sitten verottaa ansiotuloveroprosenttien mukaisesti eikä pääomaverotuloprosenttien mukaisesti mikä osoittaa sen että näitten ansiotulon ja myyntivoiton sekoittaminen ei ole välttämättä kauhean yksinkertaista

silloin mietittiin mihin kaikkiin hyviin kohteisiin jaetaan rahaa ja minkälaisia veronkevennyksiä tehdään

nythän tosiaankin tässä hallituksen esityksessä perustuslain muuttamisesta joka on täällä eduskunnassa käsittelyssä todetaan nimenomaisesti expressis verbis että valtioneuvoston asetuksella otetaan nuo tilapäiset valtuudet käyttöön

tässä suhteessa on täysin luonnollista se että sähköposti suorana keinona siirtää massoittain tietoja yritysten salaisista arkistoista estetään ja se on sinänsä aivan luonnollista

tätä asiaa perustuslakivaliokunnassa jouduttiin arvioimaan ja nykyisin voimassa olevassa laissahan tämä voimaan saattaminen tapahtuu presidentin asetuksella

tässä tilanteessa suomella on vielä mahdollisuus tehdä itse päätös siitä hankimmeko me läntiset turvatakeet jotka ainoastaan nato voi meille antaa

ja kyllä lähtökohdan pitää olla se että kaikki nuoret pitää saada kepillä porkkanalla kaikilla keinoilla työhön työelämään tai ainakin olemaan yhteiskunnan toiminnoissa mukana koulutuksessa

siitä syystä on tärkeätä että me selkiytämme turvallisuuspoliittista asemaamme mahdollisimman nopeasti mahdollisimman paljon ja sanon että se vahvistaa myöskin itämeren alueen turvallisuutta ja selkeyttä

hänellä on mahdollisuus vaikuttaa keskeisesti päätöksentekoon yhteiskunnassa kuitenkin siten että eduskunta on yhteiskunnassamme ylin valtiomahti

tässä suhteessa täytyy sanoa että kenelläkään ei pitäisi olla vaikeuksia tehdä päätöstä huomenna äänestääkö kyllä tietoturvan puolesta vai vastaan

menkää tänä päivänä kysymään virolaisilta tai latvialaisilta onko heidän nato jäsenyytensä ongelma vai ratkaisu tilanteessa jossa tilanne on epävarma

käytännön toimenpiteet ovat nimenomaan muuta kuin ulkopolitiikkaa ne eivät ole ulkopoliittisia toimenpiteitä ja kun otetaan tämä kokonaisuus huomioon niin sekä asiantuntijat aikanaan lainsäädäntöä valmistellessaan että myöskin asiantuntijat perustuslakivaliokunnassa olivat hyvin yksimielisiä siitä että valtioneuvoston asetus on tässä suhteessa oikea päätöksentekotapa

toinen tärkeä seikka on se että hallitus pyrkii poistamaan muutosta estäviä rakenteita mutta yleensä nämä muutokset ovat kolmikannan takana

sanon että tilanteessa jossa suomen asema on selkeä meidän ei tarvitse jatkuvasti valittaa vaan me voimme käydä kauppaa olla ystäviä venäläisten kanssa ottaa investointeja venäjältä suomeen ja hyödyntää niitä ja tehdä myöskin venäjälle investointeja

nyt täytyykin toivoa tältä hallitukselta että hallitus hyvin nopeasti neuvottelee työmarkkinajärjestöjen kanssa niin että työelämää ja muutenkin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä voidaan joustavoittaa niin että asiat voidaan tehdä mahdollisimman fiksusti ja tehokkaasti ja hyvin ja tällä tavalla lisätä tuotantoa

myöskin voidaan todeta se että tässä on myöskin tiettyä rinnasteisuutta hallituksen esityksen antamiseen ja tässä on vielä se että jos on ulkopoliittisia ulottuvuuksia niin käyttöönotossahan lähdetään siitä että valtioneuvosto ensin neuvottelee presidentin kanssa ja sen jälkeen kun neuvonpito on käyty valtioneuvosto antaa asetuksen

päätöksenteossa hän voi vaikuttaa ulkopoliittiseen päätöksentekoon siten että hän voi lähettää asian eduskunnan ratkaistavaksi ja tietysti jos presidentillä on hyvät argumentit eduskunta varmasti kuuntelee presidenttiä

taloudellisilla sanktioilla voi olla merkitystä mutta niitten täytyy olla silloin niin kovia että ne aidosti vahingoittavat meitäkin merkittävästi jotta niillä olisi vaikutusta siihen politiikkaan joka venäjällä tällä hetkellä on

silloin kun on sijoittajasta kysymys niin hän on tottunut analysoimaan ja arvioimaan näitä yrityksiä ja uskon että sillä asiantuntemuksella joka sijoittajalla on on myöskin merkitystä siinä suhteessa että jos hän ei ole hallituksen jäsen hän kuitenkin on jollakin tavoin yrityksen toiminnassa mukana seuraamassa sitä ja omistajat ja toimiva johto voivat hyödyntää tämän sijoittajan asiantuntemusta

mitä tulee sitten nimitysvaltaan tältä osin täytyy todeta että on hyvä että hän nimittää upseerit ja tuomarit koska näitten osalta riippumattomuus esivallasta on erittäin tärkeätä

eli presidentti on tässä prosessissa mukana ja on täysin välttämätöntä että presidentti on siinä jotta tämä keskustelu voidaan käydä ja jotta tavallaan voidaan arvioida täyttyvätkö nuo edellytykset

mutta haluan korostaa sitä kuten ulkopoliittisessa päätöksenteossakin on pidetty tärkeänä että kaksipäinen päätöksenteko ei ole kriisitilanteessa koskaan hyvä vaan lähtökohdan pitää olla se että jos meillä on kriisi niin on yksi toimi elin joka voi tehdä päätöksen ja se tekee sen nopeasti ja tehokkaasti ja myöskin kantaa näistä päätöksistä vastuun

tältä osin täytyy vain toivoa että hallitus saa tavoitteensa lävitse euroopan unionin neuvotteluissa siten että ruuan arvonlisäveroa voitaisiin eu direktiivin muutoksen kautta alentaa ja tässä suhteessa hallituksen täytyy panostaa tähän työhön selvästi nykyistä enemmän

sillä tiedollakin on erittäin suuri merkitys koska täytyy sanoa että silloin kun meillä on aloittavia yrittäjiä he usein toistavat ne virheet mitä kokematon yrittäjä tekee yritystoiminnassaan jolloin se että meillä on joku henkilö joka seuraa sitä toimintaa antaa neuvoja vahvan kokemuksen perusteella auttaa olennaisesti yritystä selviytymään

mutta sillä että presidentti voi jättää eduskunnan hyväksymän lain lepäämään on merkitystä koska silloin presidentti voi puuttua prosessiin ja pakottaa eduskunnan harkitsemaan asiaa uudestaan

ruuan hinta on noussut varsin paljon

se että meillä ei ole menestymisen kunnioittamista yrittämisen intoa on todellinen handicap tässä yhteiskunnassa ja tässä suhteessa tämän eduskunnan pitäisi pyrkiä muuttamaan sitä henkeä joka meillä yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan vallitsee

silloin kun yritys on saatu menestymään muutaman vuoden yrityksen tulevaisuudennäkymät ovat kohtuullisen hyviä ja juuri tässä vaiheessa nimenomaan tarvitaan näitä niin sanottuja bisnesenkeleitä

presidentistä tulee hyvin keskeisesti moraalinen johtaja jonka tärkeät kannanotot merkittävät puheenvuorot varmasti tullaan ottamaan huomioon päätöksenteossa

lopuksi haluan todeta mitä tähän nato kysymykseen tulee että jos sosialidemokraateista lasse lehtinen tai keskustasta olli rehn valitaan presidentiksi niin tärkeätä on että presidentti edelleen johtaa ulkopolitiikkaa

on sekä negatiivinen perälauta jossa lähdetään siitä että jos asiat eivät mene sillä tavalla kuin on suunniteltu silloin tehdään lisätasapainottamistoimenpiteitä mutta on hyvä että on myöskin positiivinen perälauta

uskon että tällä on myönteinen taustatoimintaa ehdottomasti elvyttävä vaikutus

tärkeätä on se kuten hallitusohjelmassa todetaan että kaikki tasapainottamistoimenpiteet pitää tehdä etupainotteisesti ja se on tärkeätä että tämä otetaan huomioon kun ensimmäistä kehyspäätöstä ja ensi vuoden budjettia tehdään

kuitenkin lähtökohta on se että poliittinen viestintä on sananvapauden ydintä ja siihen pitää suhtautua erittäin suurella kunnioituksella

perustuslakivaliokunta lähti siitä ja laittoi myöskin perustuslakikynnyksen taakse sen että tämä poliittinen mainonta pitää erottaa sieltä omaksi tyypikseen ja lähteä siitä että se lähtökohtaisesti on sallittua sille ei aseteta rajoituksia mutta sitten tietyillä perusteilla sille voidaan asettaa rajoituksia

täytyy edelleen vielä korostaa sitä että mitä tähän poliittiseen mainontaan tulee niin siellä täytyy olla erityisen painavia perusteita jotta voidaan ihan ajallisen sijoittelun tai muunkin osalta asettaa sille rajoituksia koska lähtökohta on se että poliittisen viestinnän pitää olla mahdollista kaikkialla kaikkina ajankohtina ja kaikille kansalaisryhmille

kuitenkin täytyy todeta että kun lakiesitystä täällä on jo laajasti selvitetty en käy sitä tarkemmin lävitse tältä osin kuitenkin tosiasia on se että oikeusasiamies on useampaan otteeseen huomauttanut siitä että näiden turvasuojattujen henkilöiden tietoja on liian helppoa saada ja heitä täytyy jollakin tavalla suojata

soten osalta täytyy todeta että kokoomuksen mielestä on välttämätöntä että sote uudistus tehdään mutta sille on asetettava edellytykseksi se että se todellakin turvaa paremmin palvelut kaikille ja sen lisäksi että se on nykyistä tehokkaampi järjestelmä

täällä tuotiin esille se vaihtoehto että poistettaisiin kokonaisuudessaan nämä turvasuojatut henkilöt mutta sekään ei ole julkisuusperiaatteen mukaista vaan kaikkien tietojen pitää olla ja silloin päädytään ongelmiin yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa

elvytyksen osalta

tietysti sitten jos on turvasuojattuja henkilöitä niin että heillä ei ole kotipaikkaa ollenkaan silloin saadaan nähtäväksi se ketkä henkilöt ovat turvasuojattuja ja voidaan sanoa että sekin on ongelmallista näitten henkilöitten kannalta koska nämä tiedot pitäisi pitää luottamuksellisina

täytyy todeta että tässä tilanteessa mielestäni on kuitenkin selvää se että turvallisuussyistä yksityiselämän suoja on kuitenkin painavampi näistä oikeuksista

sinänsä en olisi pitänyt huonona sitä jos tämä olisi aikanaan lähetetty perustuslakivaliokuntaan mutta kun katsoo nykyistä käytäntöä perustuslakivaliokunnassa jossa yksityisyyden suojaa on korostettu varsin voimakkaasti viime aikoina jotkut ovat sitä mieltä että liikaakin niin tältä osin täytyy todeta että en näe tässä suuria ongelmia ja tässä vaiheessa asian lähettäminen perustuslakivaliokuntaan mielestäni ei ole tarkoituksenmukaista

on tärkeätä että nähdään ennakoivasti tulevaisuuteen ja hyödynnetään niitä mahdollisuuksia mitä meillä on teknologian kautta ja tuotannon tehostamisen kautta